pahin laiminlyönti hallituksella on se että se ei vastaa edes kirjallisiin kysymyksiin niin kuin eduskunnan työjärjestyksessä on määrätty

vuokratyö on kuitenkin se kanava millä valitettavan paljon on tuotu tähän maahan ulkomaalaisia työntekijöitä ja heidän kohdallaan työnteon ehdot jo oikeustapausten mukaan ovat aivan surkeita kyse on monta kertaa työsyrjinnästä

jos niitä erilaisia kantoja on niin mikä on kanta siihen tukeeko joku suomalaisen valtuuskunnan edustaja sitten jopa semmoistakin äärimmäistä ratkaisua että venäläiset suljetaan tämän kokouksen ulkopuolelle

mutta kyllä tuo viittaus ihmisoikeusjuristeihin oli minusta aika lailla mauton edustaja zyskowiczilla

hallituksen linja on ollut hyvin vähättelevä näiden vakavien huomautusten suhteen ja itse asiassa päälinja on pysynyt aivan samana

kyseessä on periaatteessa hyvin hyvin suuri periaatteellinen kysymys että kun pohjoisen vesialueella jakoperuste tästä kestävän kalastuksen enimmäismäärästä on puolet valtiolle ja puolet paikallisille oikeuksien haltijoille niin jostain käsittämättömästä syystä inarinjärvellä jako osuus on muutettu niin että kaksi kolmasosaa on valtiolle ja yksi kolmasosa sitten paikallisten oikeuksien haltijoille

arvoisa puhemies

tässä nyt on ihan selvästi se linja että tähdätään pakkoliitoksiin suurempiin kokonaisuuksiin ja sen jälkeen pystytään käynnistämään raaka kilpailuttaminen

manniselle

toivon kyllä että se kanta tuotaisiin täällä reippaasti esille jos sellainen on tai sitten valtuuskunnan puheenjohtaja kuvaisi vielä paremmin tätä valtuuskunnan kantaa ja sen mahdollista yksimielisyyttä

siitä seuraa uusia leikkauksia ja veronkorotuksia joita on tuotu jo esiin ja valtio velkaantuu myös yhteisten eurovastuitten vuoksi

nyt meillä ei ole varaa antaa samanlaista viestiä

minä kyllä seurasin kemijärven taistelua aivan riittävän läheltä ja näin sen mikä teidän tahtonne oli tai paremminkin että teillä sitä tahtoa ei ollut

samalla vaarantuvat kyllä yhteiseen omistukseen liittyvät ei aineelliset arvot virkistyskäyttö ja paikallisten ihmisten oikeudet esimerkiksi vapaa metsästysoikeus valtion mailla

aikooko hallitus teettää puolueettoman selvityksen euroalueen talouskriisiin liittyvistä suomen valtion kaikista sitoumuksista ja riskeistä ja toimittaa selvityksen eduskunnan käyttöön

en muista tuota juttua mutta epäilen että siinä on ollut kyse vajaatyökykyisen henkilön pysyvästä palkkatuesta tai työllistämistuesta

jokaisessa tapauksessa jossa kieltäydytään määräaikaisesta työstä tai pysyvästä työstä ja se kieltäytyminen ilmoitetaan työvoimatoimistoon sanktio paukkuu ihan varmasti

eiväthän ne jotka haluavat tehdä kovaa bisnestä kunnallisella palvelutuotannolla tyydy koskaan pelkästään niihin ylivuotaviin palveluihin vaan ne haluavat iskeä palvelutuotannon ytimeen

olen kuitenkin ymmärtänyt että ulkopoliittinen johto presidentti niinistöä myöten on sitä mieltä että tämmöisiin äärimmäisiin ratkaisuihin ei pitäisi mennä

jos henkilö voidaan luokitella tällaiseksi niin silloin on aivan perusteltua että jos henkilön panos ei ole riittävä julkinen sektori tulee välittämään sitä puuttuvaa osaa ja tukee tällaisen henkilön palkkaamista

näistä paikallisten oikeuksien haltijoista valtaosa on inarinsaamelaisia kalastajasaamelaisia

se sijoittaja jolla uhkaa palaa omat näpit yrittää maksimoida omat voittonsa tai ainakin pienentää tappionsa ja maksattaa laskun muilla jos suinkin pystyy

jos sen tekee toistuvasti työttömyysturva evätään määräämättömäksi ajaksi kunnes työtön omilla toimillaan osoittaa että aktiivisesti hakee töitä

kun tässä talossa on parhaillaan ilo sopimus ja saamelaiskäräjälakiesitys käsittelyssä niin kuinka samat henkilöt jotka kannattavat näitä esityksiä ja sopimusta ovat valmiit polkemaan näin räikeällä tavalla saamelaisten oikeuksia

valtiovarainministeri katainen on useamman kerran kehuskellut sillä että suomen talouden elvytyspaketti ja panostus työllisyyden hoitoon ovat kärkipäästä euroopassa

edustaja ojala niemelä nosti aivan oikein esille tämän kaukosen sillan mutta valitettavasti näitä kaukosen siltoja tulee jatkuvasti lisää näillä määrärahoilla

jos ajattelee esimerkiksi savukosken kuntaa tai lähintä naapuria pelkosenniemeä niin ei siellä väki lisäänny eikä asiakkaiden määrä silloin kun ajatellaan palvelutuotantoa eivätkä etäisyydet katoa mihinkään ja kun katsotaan mahdollisia liitoskumppaneita sodankylä kemijärvi salla ja sallankin asema on hyvin vaikea niin siitä ei kyllä mikään onni ja autuus synny vaan käytännössä se on raaka leikkaus ja ne reuna alueitten ihmiset jätetään täysin oman onnensa nojaan ja siinä mielessä tämä hallituksen esitys on kyllä linjassa kaiken aiemman toiminnan kanssa

kyllähän se jos sovelletaan kahdenlaista palkkausperustetta eri puolilla rajaa vaikuttaa siihen mitä työvoimaa otetaan käyttöön sehän on päivänselvä asia

jos on tarjolla työpaikka ja asianmukaiset työehdot ja siitä kieltäydytään niin silloin sen tarjoajan velvollisuus on ilmoittaa se asia viranomaisille jotta tulevat ne laissa säädetyt sanktiot

isännätöntä ja vastikkeetonta rahaa ei saa olla tässä väkisin paketoidussa eun hätäapupaketissa jossa itse asiassa palkitaan suurimmat syylliset ja kuritetaan syyttömiä aivan samalla tavalla kreikassa kuin kotimassakin

tämä siirto on mielestäni oikea ja oikeutettu näin pitää toimia ja tehdä

esimerkiksi aktian talousennusteessa ihmetellään ristiriitaisia puheita ja todetaan että elvytystä pitäisi ajatella investointina tulevaisuuden velanhoitokykyyn

arvoisa puhemies

jos mahdollisuuksien tasa arvosta halutaan pitää kiinni ja vahvistaa luottamusta on huolehdittava koulutuksen saatavuudesta liikenneyhteyksistä tietoliikenneyhteydet mukaan lukien osallistumismahdollisuuksista ja perusoikeuksista

se olisi erittäin tehokas ja hyvä keino ottaa ulkomainen työvoima jo rajalla kiinni ja tepsisi erityisesti alalla jossa ongelmat ovat kaikista suurimpia elikkä rakennusalalla

suomessakin vieraillut talousnobelisti paul krugman on varoittanut talouden uudesta notkahduksesta kun elvytyksen vaikutukset hiipuvat

ei voi olla niin että pelisäännöistä ei keskustella saati että niitä ei noudatettaisi ja sitten kun rysähtää lähetetään vain lasku

jo pidemmän aikaa on siirretty välillisiin veroihin palvelumaksuihin ja tasaveroihin ja ne ovat kyllä kaikista ikävin tapa verottaa pienituloisella ihmisellä

hän on eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen johtaja ja hän kritisoi hyvin voimakkaasti silloin kun lissabonin sopimusta elikkä eun perustuslakia oltiin hyväksymässä että sieltä puuttuvat olennaiset työntekijöitten oikeudet ja perusturva

ideologisen jaakauksen rinnalle selvä kysymys valtiovarainministeri stubbille työministerin tehtävää hoitavalle lindströmille ja miksei myöskin edustaja vartiaiselle

kyllähän työsuojeluhenkilöstön kohdalla tilanne on se että kentältä kuuluu koko ajan terveisiä siitä että näiden työntekijöiden jotka ovat valvonnassa se avainryhmä työaika ei riitä mihinkään

valiokunta huomauttaa aivan oikein että demokratia ymmärretään suomessa liian kapeasti

kyllä on ollut vaihtoehtoja vasemmistoliitto esitti niitä vaihtoehtoja ennen vaaleja ja hävisi vaalit niillä ei kyennyt puolustamaan uskottavasti sinällään perusteltuja vaihtoehtoja

on ihan tosi että monessa tilanteessa pienituloinen ihminen jos verorasitus kasvaa liikaa joutuu pakon edestä myymään sen kiinteistönsä

valtiovarainministeri viittasi tuossa puheessa tuleviin työttömyysturvamuutoksiin ja siihen että ne kannustavat vastaanottamaan työtä

kuitenkin järkevässä taloudenhoidossa on syytä varautua myös arvonalennuksiin

työttömyysturvalain tulkinnat yrittäjän poikkeusyrittäjän ja yrittäjän perheenjäsenen osalta ovat sekavia ja usein hyvin epäoikeudenmukaisia ja monet henkilöt kuitenkin ovat palkansaajien ja yrittäjän välitilassa

arvoisa puhemies

minusta on aika mielenkiintoista että tässä tämä kritiikki sekä euroopan unionin perustuslakia että myöskin tätä komission asetusluonnosta kohtaan yritetään leimata niin että se on vain ja ainoastaan vasenryhmän kritiikkiä

ilmeisesti tarkoititte sitä että lyhennetään ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa ja lopullisena tavoitteena on alentaa työttömyyttä sillä tavoin

velkaantua ja elvyttää tai velkaantua ja olla elvyttämättä

tämän lisäksi euroalueen valtioiden julkisen velan euroopan keskuspankin ja jäsenvaltioitten pankkien taseiden yhteisvaikutuksesta syntyy vaikeasti havaittavia riskejä

kreikan poliittisen eliitin holtiton lainanotto ja kansainvälisten pankkien ja rahalaitosten holtiton rahan jakaminen on johtanut tilanteeseen jossa kreikan valtio on velkaantunut raskaasti joutunut syöksykierteeseen

ja te olette valinneet tämän jälkimmäisen vaihtoehdon

mutta kun kuitenkin nuorilla on ollut jo nyt käytössä jo jonkin aikaa lyhennetty työttömyysturvan kesto ja nuorisotyöttömyys on vain pahentunut koko ajan siis todella radikaalilla tavalla niin mikä on se tutkimus jolla te perustelette tätä muutosta että se luo uusia työpaikkoja alentaa työttömyyttä kun käytäntö nuorten kohdalla on osoittanut että mennään täysin päinvastaiseen suuntaan

eikö kuitenkin olisi parempi että henkilö voisi saada osan toimeentulostaan omasta toiminnastaan ja osan jostain muusta kuin että hänet pakotetaan kokonaan työttömäksi

arvonlisäveron määräaikainen alentaminen työaikakokeilu ja ennen kaikkea aktiivinen työllisyyspolitiikka josta suomessa on luovuttu toisin kuin muissa pohjoismaissa

ammattiyhdistyseliitistä en ole niin varma koska he ovat sitoutuneet tähän euroopan unionin integraatioprosessiin täysin kritiikittä

tämä esitys vääjäämättä tulee johtamaan monen kohdalla mielivaltaan sillä on aivan varmaa että epäselvä lainsäädäntö johtaa äärimmäiseen tiukkaan viranomaistulkintaan määräykseen ja ohjeeseen

ja yhtenä isona asiana on kyllä venäjä pakotteet joissa suomi on ampunut itse itseään jalkaan ja on ensimmäisenä mallioppilaana ollut hyväksymässä sellaiset toimet jotka kaikista rankimmin koskettavat esimerkiksi suomalaista elintarviketeollisuutta

vieläkin on epäselvää missä vaiheessa oregonin laivuevierailun valmistelussa tehtiin ulkopoliittinen harkinta ja jos ei tehty niin tilanne on aika lailla huolestuttava

he eivät kerro niitä uhkia joita liittyy esimerkiksi palveludirektiiviin ja palveludirektiivissä pitkään mukana olleeseen alkuperämaaideaan

arvoisa puhemies

suomella ei ole varaa jäädä sivuun arktisten alueitten mahdollisuuksista ympäristöteknologiassa laivanrakennuksessa bio ja metsätaloudessa sekä elintarviketuotannossa

eduskunta päättänyt jatkaa asian ensimmäistä käsittelyä susien ja terveysvaliokunnan kategoriaan kuin tuon äskeisen esimerkin

ei ole ihme että tämä asian valmistelu on kestänyt niin kauan kun te olette yhdeksän vuotta etsinyt sitä olematonta eu pakkoa eikä sitä ole löytynyt vieläkään

mutta mitä tulee tähän lissabonin sopimukseen ja avunantolausekkeeseen niin onhan nyt varmasti niin että kun kansallista lainsäädäntöä muokataan niin muistetaan että kyse on aina kahdenvälisestä prosessista ja että suomelle jää aina oma harkinta sen suhteen mikä on avunannon muoto ja sisältö ettei käy niin että esimerkiksi euroopan unionin muiden maiden paineesta johtuen suomi luopuisi kansallisesta harkinnastaan kun niin moni puolue on nyt sitten luopunut siitä eu kriittisyydestään

tämän luulisi ainakin keskustalaisia kiinnostavan

itä lapissa ikäni asuneena ajattelin aiemmin että ei kai länsi lapissa voi olla mitään ongelmia rajan suhteen kun se raja on ollut satoja vuosia auki toisin kuin idässä

toisinpäin näitä rahavirtoja kulkiessa päästäisiin kriisipesäkkeitten ytimiin paljon aiemmin kuin pelkästään korkokehitystä seuraamalla

lienee aivan kiistatonta se että satoja miljoonia suomalaisia veromarkkoja on hukattu näiden järjestelmien hankintaan ja kehittelyyn

minä en millään lailla koe horjuttavani tämän instituution arvovaltaa sillä että käytän sitä puheoikeutta joka minulle eduskunnan työjärjestyksen ja itse asiassa perustuslain mukaan on taattu suomalaisen demokratian ja vaalijärjestelmän mukaan

mutta kansanedustajatyön alkumetreillä tuli selväksi että paljon on tehtävää rajaesteitten poistamiseksi ja sama todetaan myös tässä selonteossa

tulevaisuusvaliokunnalla oli mainio mahdollisuus tutustua viron julkisen sektorin tietojärjestelmiin ja minä ainakin hämmästyin siitä kuinka pitkälle ja syvälle siellä oli päästy

omalta kohdalta on aika helppo puhua vaalirahoituksesta kun en ole saanut senttiäkään rahaa tältä näivettyvien maakuntien suomi yhdistykseltä ja muukin rahoitus on tullut paikalliselta tasolta

ongelmana kuitenkin on että kansallisten keskuspankkien taselaskelmia ei voida vertailla keskenään koska yhdenmukaista vertailukelpoista tietoa ei saa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

myös pitkään rajaesteiden poistamiseksi työskennellyt ole norrback on todennut että rajaesteitä luodaan nopeammin kuin niitä ehditään poistaa